on harmillista miten kaikista eduskuntaryhmistä koostuvan parlamentaarisen seurantaryhmän yksimielisen työn jälkeen olemme ajautuneet eriävien mielipiteiden tielle

kansallista turvallisuuttamme ei sinänsä uhkaa välittömästi mikään mutta huomioon otettavia asioita on paljon muun muassa globaaliin vuorovaikutukseen ja liikkuvuuteen vaurastumiseen ja tiedonkulun tehokkuuteen sekä erilaiseen teknisiin riippuvuuksiin samoin kun informaatioon ja logistiikkaan liittyen

arvoisa puhemies

turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko jäi viime syksynä selkeästi kunnallisvaalien jalkoihin

kaltiokummun tulkintaa omasta näkemyksestäni että tarkoitin ja sanoin että tämä veron nosto ei enää turmiolan tommeja auta syystä siitä että ihmiset jotka ovat todella kiinni pullossa ostavat tai hankkivat sen pullonsa joka tapauksessa on hinta mikä tahansa

ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointiprosessi on auttamattoman hidas

yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeutta olemassa oleviin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin yhdenvertaisesti

kuten lähetekeskustelussa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä turvallisuus ja puolustuspoliittisen laajaan turvallisuusnäkemykseen perustuvan keskustelun kuulumista jatkossakin kansalliseen turvallisuussuunnitteluun ja arviointiin

kuten jo lähetekeskustelussa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä alleviivasi on erityisen tärkeää huolehtia laaja alaisesti politiikkalohkojen kansallinen laadukas hoito

itse olen elänyt niin lähellä alkoholia käyttävien ja suurkuluttajienkin maailmassa että minulla ei ole mitään syytä ketään arvioida tai syytellä tai tuomita

arvoisa puhemies

varmasti kautta aikain niin kuin nytkin kansainväliseen politiikan tasapainoon vaikuttavat elementit jotka eivät tarjoa perinteisesti suoraa turvallisuusuhkaa

monet vammaisiin kohdistuvat palvelut ovat kohdallaan mutta se ei riitä selitykseksi

päinvastoin näen alkoholipolitiikan tavoitteet nimenomaan tukevina ja auttavina

koko eduskunnan asema eli kansan ääni ei saa vaarantua eikä vähetä

mutta olisin kyllä tästä ammattikorkeakoulu uudistamistavasta nyt ministeriltä kysynyt kun kentälle on tullut tämä viesti aloituspaikkojen karsinnasta ja se on aika kivulias viesti siitä näkökulmasta että se leikkaa monessa ammattikorkeakoulussa juuri niitä osaamisen ja kehittämisen kärkiä jotka seudullisesti on nähty tärkeiksi ja merkittäviksi ja jotka ovat koulutusaloina seudullisesti olleet menestystekijöitä

tämä on jos mikä semmoista meidän yhteistä talkootoimintaa

ulkoasianvaliokunnan mietinnössä esille tuotu kehityslinja turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon jalostamiseksi on hyvä

yhdysvaltojen energiaomavaraisuuden ja vientikyvyn vahvistuminen ei voi olla näkymättä globaalissa tasapainossa ja vuorovaikutusilmastossa

turvallisuuden ylläpitäminen ja puolustuspolitiikan pitkäjänteisyys tarvitsee johdonmukaista ja suunnitelmallista poliittista yhteistyötä

ulkoasiainvaliokunnan näkemys parlamentaarisen seurantaryhmän jatkosta selontekoprosessissa on erityi sen kannatettava

ne jotka ovat pulassa ovat pian paljon suuremmassa kaseva sanoi ja ennusti että kansallinen yhteenkuuluvuus heikkenee

täällä mainittiin jo jyväskylän musiikki saimia ammattikorkeakoulu ja esimerkiksi omassa kymenlaakson ammattikorkeakoulussamme olemme kouvolan seudulla panostaneet viestintään monia vuosia myös rakentaen ja osaamista keräten

globaalissa energiatalouden muutoksessa eun yhtenäisyys energiatalouden osalta olisi erityisen arvostettavaa ja tavoiteltavaa

suomen nato kumppanuudesta olisi hyvä saada ajanmukainen selvitys koko eduskunnalle tarkka kuvaus siitä mitä nato kumppanuus käytännössä tällä hetkellä on

viime vuoden jälkipuoliskolla alkanut talouden taantuma on vaikuttanut myös turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon käsittelyprosessiin

tämä selvitys ei saa eikä sen tarvitse olla avaus nato jäsenyyden suuntaan mutta oikean ja riittävän tiedon antaminen tasapainottaa keskustelua

ihmisoikeuksiin kuuluu myös vapaus valita asuinpaikkansa

yleiseen asevelvollisuuteen perustuvat nykyisellä varuskuntarakenteella toimivat puolustusvoimat tulee ylläpitää ja varustaa mahdollisimman hyvin turvallisuudesta ja toimivuudesta tinkimättä

eun turvallisuusyhteistyön mahdollisuuksia tulee myös tarkastella olemmehan viime aikoina puhuneet eu talouksista vähän toisessa näkökulmassa

kristillisdemokraatit ihmettelevät hallituksen viivyttelyä tuoda esitys joka korjaisi tämän epäinhimillisen tilanteen

arvoisa puhemies

yli sata vuotta sitten naisasialiikkeen keskeiset teesit olivat äänioikeus samapalkkaisuus ja prostituution kitkeminen

puolustusvoimien pitkäjänteisestä kehityksestä tulee huolehtia ja sitoa puolustusvoimien budjettikehitys koko yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen tasapainoisesti kaikkien yhteiskunnan toimintojen kanssa

tulen itse kaakkoisesta suomesta ja kun meillä on kuitenkin eteläisessä suomessa putkistoa valmiina niin tämä synteettisen kaasun asema ja sen tulevaisuus kiinnostaisi että sitä avattaisiin vähän lisää

samalla kun viemme naisten arkeen liittyvää ihmisoikeuksia parantavaa osaamista maailmalle on kansallisesti työsarkaa jäljellä

miten tämä näkyy sotilaallisissa tai siviilikriisinhallinnan operaatioissa

samaan aikaan kun pohdimme pohjoismaisen yhteistyön tarpeita on tarpeen herättää eun tasolla keskustelua panostuotos tehokkuudesta ja varautumisesta

globaali taloustilanne ja kriisinhallinnan uusimmat käänteet tulee ottaa huomioon pohdittaessa puolustusvoimien rahoittamista ja voimavarojen jakamista kolmen päätehtävän osalle

jos sen voisi myös päivittää mikä on lannan tilanne koska se on kyllä haja asutusalueilla maatalousyrittäjien mielessä että miksi sitä ei voi hyödyntää tehokkaammin

on kiinnitettävä jatkossa erityisesti huomiota siihen miten taloudelliset resurssit jakautuvat yksi kolmasosa periaatteen mukaisesti henkilöstön toiminnan ja materiaalin osalle

vaikka emme päätä turvallisuusrakenteista tai varautumisesta eu tasolla tämäntyyppinen koko eurooppaa tukeva toiminta on tarpeen uudelleen arvioida

venäjän ihmisoikeuskysymykset ovat meille rajapinnalla

arvoisa puhemies

suomen tulee niin eussa kuin kahdenvälisissä suhteissakin nostaa esille venäjän heikentynyt ihmisoikeustilanne ykn ihmisoikeussopimuksen hengen mukaisesti

resurssien osalta parlamentaarisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan seurantaryhmän näkemys on edelleen ajankohtainen siinä sitoudutaan puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen

molemmat edellä esitellyt aloitteet kyllä on perusteltu erinomaisen hyvin siinä että lapsen etu on yleensä aina se että hänellä on hyvä lämmin ja kiinteä suhde molempiin vanhempiin ja tätä yhteiskunnan tulee tukea

nyt huomio kiinnittyy myös siihen miten selontekoprosessin aikataulun venyminen pitkälle kevääseen on ajanut meidät tilanteeseen jossa sekä selonteko että kehykset ovat samaan aikaan avoimina täällä eduskunnassa

siitä huolimatta että suomalaisessa järjestelmässä isovanhemmat eivät normaalisti kuulu siihen ydinperheeseen lapsen lähiperheeseen toivoisin ja evästäisin tämän aloiteryppään käsittelyssä myös ottamaan huomioon sen että usein erotilanteissa myös isovanhemmat joutuvat tähän samaan asemaan mistä tässä on nyt kuvattu toista vanhempaa eli etäälle ja jopa kokonaan eroon lapsenlapsistaan

arvoisa puhemies

pysyvän rauhan toteutuminen edellyttää yhteiskunnan eri toimijoiden välistä tasa arvoisuutta ja syrjimättömyyttä

turvallisuuden takaamista ei tule sitoa suhdanteisiin maanpuolustuksesta on huolehdittava taloudellisesti vaikeinakin aikoina

arvoisa puhemies

on tärkeää että naisilla ja miehillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätösten valmisteluun ja toteutukseen

parlamentaarinen dialogi pako ryhmän kautta selonteon valmisteluvaiheessa on arvostettavaa

voin yhtyä täysin sydämin niihin kiitoksiin joita täällä on työtavan kehittymisestä toimivaksi prosessin aikana tänään annettu

yhdessä yössä yhdessä hetkessä puhutaan miljardipäätöksistä ja parlamentit eivät pysy mukana

niin ulkoasiainvaliokunta kuin hallintovaliokuntakin kiinnittää huomiota aikaisempaa tarkemmin alue ja paikallishallinnon varautumiseen

puolustusvaliokunta lausunnossaan toteaa että keskeisessä roolissa nuorten miesten henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä ovat ensisijaisesti kodit

minun mielestäni myös isovanhempien asema tulisi yhteiskunnan suojata niin että isovanhemmat saavat luoda terveen hyvän kontaktin lapsiin

kansallinen yhteiskuntarauha lisää kyvykkyyttä viedä voimavaroja ja osaamista sinne missä ihmisoikeusasiat haastavat kansakuntia eri tavoin ja vielä enemmän kuin meitä

tämä on oikein onhan osa tämän päivän turvallisuusuhkista sellaisia jotka voivat nimenomaan lamaannuttaa sisäisen arkikykymme

suomalainen turvallinen yhteiskunta muotoutuu kokonaisturvallisuuden kautta

emme nykypäivän globaalissa maailmassa pysty irrottamaan yhtä tai joitakin turvallisuuden tekijöitä uhkakuvia ja tuudittautumaan turvallisuudentunteeseen

ja herra puhemies jos saan jatkaa loppuun totean vielä että puolustusministeriön juuri julkaisemassa tutkimuksessa kansalaisten tärkeysjärjestyksessä keskeisinä puolustuskykyyn vaikuttavina tekijöinä nousivat esille taloudellisien resurssien riittävyys panostaminen korkean teknologian asejärjestelmiin maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja asevelvollisuusjärjestelmän säi lyttäminen

nyt me koko ajan tuudittaudumme tähän euroelämään mutta näen näin että täytyisi saada vahvemmin mukaan myös muut pitämään huolta markkinoista

tarvitsemme kokonaiskuvan ympäröivästä maailmasta sen eri tasoista niin että voimme kansana ennakoida ja niin varautua perinteisiin turvallisuusuhkiin kuin valmistautua myös uusiin tilanne ja toimintariskeihin jotka voivat pahimmillaan haavoittaa turvallisuusympäristöämme

olen aiemmin itse todennut että me äidit olemme tosi vaativassa tehtävässä kun arkielämässämme annamme sanoin mutta myös sanattomasti mallia arvoja ja asenteita tuleville polville

lapsen puolesta ryhmän edustajat ottivat tänään vähän förskottia vastaan lapsiasiavaltuutettu maria kaisa aulan suojele unelmia vaali toivoa

koskemattomuutemme suojeleminen on meidän oma tehtävämme siitä huolimatta että kumppanuus yhteistyö kahden ja monenvälisyys neuvottelut ja sopimukset ovat turvallisuusrakenteissamme arvokasta arkipäivää

tässä turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa nato tulevaisuudesta kirjataan että on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä

sosiaalityöntekijä vaihtui puolen vuoden välein

jokainen lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen joka kuuntelee häntä

erityisesti hyvin hoidettu ulkopolitiikka mutta myös kaikkien politiikan lohkojen kiitettävä toiminnallisuus on pitkälti tae hyvälle turvallisuuskehitykselle

yhtä lailla olisi voitu jatkaa siihen että on vahvoja perusteita jatkaa tunnollisena ja ahkerana kumppanimaana

näin sanotaan myös täällä raportissa nuorten äänellä ja näin olen itsekin kokenut oman työurani ja elämänkokemukseni aikana

taloudellisten edellytysten parantamiseen ravintoon puhtaaseen veteen työhön ja terveisiin elinolosuhteisiin liittyvien kansainvälisten ponnistusten merkitys vakaudelle on ilmeinen

ja kun jaetun lähipiirin arki ei toimi ja lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä uhkaa turvattomuus tarvitaan joka tapauksessa se aikuinen ja on yhteiskunnan tehtävä järjestää tämä aikuinen

sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön samoin pohjoismaisen kuin itämeren ympäristön yhteistyön syventäminen tehostaminen ja monipuolistaminen terästävät omaa turvallisuusperustaamme ja rakentavat turvallisuusympäristöämme

on tavoiteltavaa tehdä ykn ja eun kautta rauhaa rakentavaa oikeudenmukaisuutta lisäävää ja kansojen omia mahdollisuuksia tukevaa työtä

nyt näin ei tapahdu

me kristillisdemokraatit pidämme tärkeänä niin ykn eun kuin myös naton kautta tehdyn sotilaallisen ja siviilikriisinhallintatyön rakentavaa jatkamista

arvoisa puhemies

tämä ei voi olla oikein

suomen tulee jatkossa osallistua monimuotoisesti niin eun sisällä kuin eun rajojen ulkopuolella ja ponnistella turvallisuuden eteen

voidaksemme viime kädessä osoittaa kantavamme vastuumme omasta kansallisesta koskemattomuudestamme kaikissa tilanteissa tarvitsemme toimivat riittävän ajanmukaisesti varustetut ja koulutuksen tasossa tässä päivässä ja tulevaisuudessa elävät puolustusvoimat

me tarvitsemme ennakoivaa työtä lisää ja me tarvitsemme myös hyvien käytänteiden tehokkaampaa jakoa ihan markkinointia kansallisesti

eduskunta edellyttää että uskottavan puolustuskyvyn ylläpidon kehittämisen ja käytön tavoitteiden saavuttamiseksi ilman merkittäviä organisaatiomuutoksia puolustuksen kokonaisrahoituksen taso turvataan mikä edellyttää vuotuisen hinta ja kustannustason nousun kattamista sekä vuosittain eduskunnan valtiontalouden menokehyspäätöksen yhteydessä seuraaviksi neljäksi vuodeksi päättämän suuruisen korotuksen

sisäiselle turvallisuudelle on rakenteensa pahimman varalle tarvitsemme kokonaiskuvan hallitsevan toimintakykyisen ja uskottavan puolustusratkaisun

kristillisdemokraatit haluavat suomen puolustuskyvyn perustuvan jatkossakin puolustusvoimiimme joilla on riittävä maa meri ja ilmakyky riittävät kouluttautumismahdollisuudet mahdollisuudet toiminnalliseen osaamiseen myös tekniikan osalta ja joukkojen perustana yleinen asevelvollisuus

arvoisa puhemies

turvallisuus ja puolustuspolitiikka on itse asiassa koko poliittisen sektorijaon merkittävintä työkenttää kansallisen menestyksen kivijalka

on totta että skandinaavinen yhteisö on toiminut aikaisemmin historiassa ja voi toimia nytkin yhdessä monessa valvonnan hankintojen kouluttautumisen ja eritoten kriisinhallinnan saralla mutta me kristillisdemokraatit alleviivaamme oman kansallisen viime käden vastuun merkitystä

onnistuessaan se vahvistettuna ulkopolitiikalla takaa muille poliittisille sektoreille arkisen sisäpoliittisen työrauhan

missään yhteistyöratkaisussa tai sopimustoiminnassa ei tule uskoa tai odottaa enempää turvallisuustakuita kuin mihin todella on sitouduttu

ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden toimijoiden dialogia tulee edelleen syventää kansallisesti

arvoisa puhemies

kansainvälinen moniammatillinen yhteistyö uudempienkin uhkien kuten terrorismin verkkohyökkäysten tai tarttuvien tautien ennakoinnissa hallinnassa ja torjunnassa on tärkeää

mitä me voisimme tehdä edistääksemme maatilojen omakotitalojen ja muiden tällaisten kiinteistöjen hajautettua energiatuotantoa ja poistaaksemme samalla hallinnollisia esteitä ja edistääksemme normipurkua niin että esimerkiksi maaseudulla voitaisiin tehdä mallimaatiloja joissa esitellään ja myös tieteellisesti kokeillaan ja kehitetään erilaisia pienen mittakaavan energiatuotantoratkaisuja nimenomaan mikrotasolle

kaikki maahamme kohdistuvat turvallisuusuhkat eivät ole suoranaisesti puolustuspoliittisia mutta mahdollisen uhkan realisoituessa puolustusvoimilla on kykyä olla mukana uhkan torjunnassa

yleinen asevelvollisuus on edelleen puolustusvoimien selkäranka ja kertausharjoituskoulutuksen merkitys tulevaisuuden puolustusvoimissa vaikuttava

suomen ei tule tuudittautua sinisilmäisyyteen myöskään sotilaallisen uhkan mahdollisuuden edessä